olen herttaisen samaa mieltä edustajien heikkinen ja hakola kanssa tässä asiassa että kyllä pitää resursseja löytää sen jälkeen

toivon samalla lailla että tämä keskustelu johtaa siihen että niitä resursseja nyt löytyy kun nähdään että täällä on tästä näin vilkas keskustelu käyty

tämä lakialoite kun se sitten menee tähän hallituksen valmisteluun varmasti tuo mukanaan meille sitten senkin kehityksen joka ei mielestäni ole ollenkaan huono mikä on jo tuolla manner euroopassa ollut pitkään että kun nuoret liikkuvat niin heillä on henkilöllisyystodistukset mukanaan eli tämä varmasti sitten yleistyy toivon mukaan

yhtyneitten omaisten

voimistelusta ja katosi

eu syy terveys

keskustelun

uimista vältetään ja avun saamista ja omaisten löytämistä

tämä on ihan järkevä

mehän tiedämme kaikki että taloyhtiöissä on usein niin että pihalla ei ole varattu parkkipaikkoja tietenkään vierailijoille tai sitten joku on ajattelemattomuuttaan jättänyt autonsa sinne toisten paikoille

mielestäni tämä lakialoite on hyvä

tietenkin lakia on noudatettava mutta esimerkiksi sairaaloiden parkkipaikoilla voisi ajatella sitäkin että sielläkin voisi toimia sillä lailla tämän valvonnan suhteen että varataan sinne tietty määrä parkkipaikkoja joissa voitaisiin sitten joustaa tietyn ajan puitteissa jos kyseessä ovat esimerkiksi ikäihmiset jotka auttavat toinen toistaan

olen törmännyt tämmöisiin tilanteisiin että ikääntyneet auttavat toinen toistaan kuljettamalla sairaalaan ja ovat sitten saaneet muutaman minuutin takia pysäköintivirhemaksun

tällöin ehkä voitaisiin löytää semmoisia ratkaisuja jotka palvelisivat myös näitä sairaita ja ikääntyneitä ja myös sitten olisivat inhimillisiä ratkaisuja esimerkiksi sairaaloiden parkkipaikalla

palaute mitä olen saanut näistä invaparkkipaikoista ja niitten käytöstä en ole perehtynyt asiaan tämän illan keskustelu tuli minulle sanotaan nyt näin vanhanaikaisesti yllättäen jotenka en ole kaivanut faktoja esille mitä henkilöt ovat kertoneet on ollut se että kun joku henkilö on saanut invaparkkiluvan niin tämä tunnus on pidetty vaikka sen tunnuksen saaja ei enää käytä sitä siitä syystä että hän on niin huonossa kunnossa laitoksessa tai kuollut

muistan kuinka sitä ajatustani pidettiin naurettavana että olisi perheelle tarkoitettuja parkkipaikkoja että semmoiset perheet joissa on lapsia pääsisivät liikekeskuksissa taikka virastoissa parkkeeraamaan lähemmäksi ovea

nykyisinhän se on ihan arkipäivää ainakin lahdessa että kun menee ostoksille niin isojen markettien pihassa lähimpänä ovea ovat perheille tarkoitetut parkkipaikat ja sitten myös invaparkkipaikat

toinen asia mikä on herättänyt huvittavuutta on ollut se että naisten parkkipaikkoja olen tarjonnut käytettäväksi myös suomessa

onhan ahtaan paikan kammoisia ihmisiä ja tietenkin naisia jotka haluaisivat turvallisuussyistä parkkeerata lähemmäksi ovea joten voisi ajatella että olisi naisten parkkipaikkoja

kun juuri ed

toivon että tätä asiaa ruvetaan jauhamaan käsittelemään ja katsomaan mitä kaikkia pointteja siihen voidaan lisätä ja kehittää jotta tämä sisältö lähtisi elämään ja kantaisi hedelmää ja saataisiin tämän sisällön mukainen valvonta aikaiseksi kunnille

nyt monet saavat tiedon vasta toukokuun lopussa

molemmat päätökset tehtiin mutta siitä huolimatta henkilökunta ja erityisesti potilaiden jatkohoito oli ajoissa selvillä toisin kuin nyt

miksi hajautusta ei ole hoidettu asianmukaisesti

nyt nähdään etteivät resurssit sairaanhoitopiireissä ole olleet riittäviä eikä asiaan ole valmistauduttu asianmukaisesti

mietin että reuma olisi voinut toimia erityisen vaativan hoidon osaamiskeskuksena

nyt tässä tapauksessa reumanhoito on ollut hyvin pitkälle keskitettynä reumasäätiön sairaalaan kuten olemme kuulleet sen historiasta täällä aikaisemmin

tässä tapauksessa se tarkoittaa sitä että yhden keskuksen sijaan keskitetään reuman hoito kolmeen keskukseen

ja kun täällä puhuttiin että reuman historiaa ei tunneta eikä asioita niin tuli mieleen tässä että kansainvälisesti tunnetaan muun muassa vainion plastian nimellä kulkeva operaatio jossa kyynärniveleen laitetaan nivelpintojen suojaksi vatsan ihoa

arvoisa puhemies

mielestäni ed

ja varmasti kaikki reumapotilaat ovat jo ymmärtäneet että reumasairaala on menetetty tapaus totta kai koska konkurssi on totta

tämä on varmasti hyvin tärkeä laki ja laajakantoinen ja uudistuu tämän esityksen mukaan ajan hengen mukaisesti

auto ei ole täällä mikään luksustuote vaan sitä todella tarvitaan että päästään liikkumaan kun maa on suuri ja välimatkat pitkät

mutta kaksi miljoonaa tai mikä se pieni summa sitten olisi kuitenkin ollut olisi voinut aiheuttaa sen että olisi voitu voittaa aikaa siihen että sairaalan alasajo olisi voitu hoitaa inhimillisesti

uskon että varmasti valtaosa ihmisistä jos vain pystyy käyttää julkisia kulkuneuvoja tai kävelee paikasta toiseen auton sijasta

mielestäni niin pieni kuin tämä muutos tuntuu tämän ison lakitekstin keskellä olevankin kuitenkin sillä on myös keskeinen merkitys suhtautumisessa avun antamiseen ja siihen kuinka apua antaviin yhteiskunta suhtautuu

arvoisa puhemies

tämäkin on yksi pieni mukava lisä tässä paketissa

eli kyllä sairaalat tekevät kaikkensa reumapotilaiden asioiden hyväksi hoidoksi mutta tämä kaikki on tapahtunut niin nopeasti että se on hyvin vaikea tehtävä suoritettavaksi

hyvät kollegat

tässä määrätään myös ettei pyri enää määrätä yliherkkiä yliopistojen määrästä eli turun yliopisto ja turun kauppakorkeakoulu yhdistyvät joensuun ja kuopion yliopistot yhdistyvät samoin ja sitten tekninen korkeakoulu helsingin kauppakorkeakoulu ja taideteollinen korkeakoulu muodostavat aalto yliopiston säätiön

olen sitä mieltä että suomi tarvitsee elinvoimaisen yliopistolaitoksen selvitäkseen nykypäivän haasteista niin kuin täällä sivistysvaliokunnan mietinnössä todetaan

tällä uudistuksella pyritään lisäämään yliopistojen autonomiaa siinä uudistetaan hallintoa joustavoitetaan henkilöstöpolitiikkaa ja aktivoidaan yliopistoja kehittämään pitkän linjan strategioita ja sitä kautta profiloitumaan

kuten aiemminkin yliopistojen tehtävänä kuten täällä jo valiokunnan puheenjohtaja totesi on edistää vapaata tutkimusta sekä tieteellistä ja taiteellista sivistystä antaa tutkimukseen perustuvaa ylintä opetusta sekä kasvattaa opiskelijoita palvelemaan isänmaata ja yhteiskuntaa

ehkä se on tällainen yleismaailmallinen kehitys

muistan kuinka tämä puhutti valtiovarainvaliokunnan hallintojaostoa aikoinaan erittäin paljon

olen sen nähnyt nuorten hakiessa nyt opiskelupaikkoja

mielestäni kokeilu jolla voidaan kerätä lukukausimaksua opiskelijoilta on tämän esityksen mukaan aivan perusteltu kokeilu

olen myös kuullut että saksassa on lukukausimaksu ainakin hampurissa ja kun on tarpeeksi hyvä lukukausimaksun saa takaisin

suomen yliopistoissa on ollut opettajien määrä suhteessa opiskelijamäärään alhainen ja sitä pyritään parantamaan ja se on aivan oikein

kaiken kaikkiaan suomalaisilla on hyvä tietotaitotaso mutta on sanottu että sitä ei ole parhaalla mahdollisella tavalla saatu esiin esimerkiksi uusina teorioina keksintöinä tai muina vastaavina tuotteina

arvoisa puhemies

uotilan puheenvuoroon pitkittyneistä oikeudenkäynneistä todeta että on aivan totta että pitkittyvät oikeudenkäynnit vesittävät koko asian

yksinkertaistan vielä lyhyesti että jo kasvatuksellisesti on tärkeää että jos tekee väärin on rangaistuksen tultava mahdollisimman nopeasti ja jos taas tekee jotain hyvin niin myös myönteinen palaute on annettava mahdollisimman nopeasti

meidän pitää saada se ulos opinahjoista ja aivoista teoiksi työksi ja tuloksiksi

kun ihminen hakee oikeutta on sitten oikeassa tai väärässä niin usko demokratiaan ja oikeudenmukaisuuteen karisee mitä pitempään oikeudenkäynti kestää

mutta uskon että hyvin koulutettuna ja asukasmäärältään pienenä maana suomen on aivan erityisesti oltava tarkkana miten suhtaudumme toisiimme

aikapulan vuoksi en ehtinyt sanoa sitä että kiusallisimpia suomelle tämän uutisen mukaan ovat olleet sananvapautta koskevat tuomiot

tietenkään kun täällä puhuttiin toimittajien kuolemista murhista sellaista ei varmasti suomessa ole mutta kyllä meidän on suhtauduttava näihinkin kiusallisiin asioihin ihan tarttumalla härkää sarvista ja puuttumalla asioihin

arvoisa puhemies

hallituksen esitys isosta energiapaketista on hyvä

pidän tätä aikaa kohtuuttoman kätevä

keskustelu on nyt

ratkaisu sähkön kulutuksen nousuun on ydinvoima

neljäs kolmannetta kello kyllä kohtuuttomana kuten varmasti jokainen täällä

oma apu on paras apu

uusiutuva energia on hyvä työllistäjä

uusiutuvan energian paketti on myös hallituksen osoitus siitä että hallitus tukee erilaisia vaihtoehtoja energian tuotannossa

on muistettava että uusiutuva energia ei tarkoita samaa kuin päästötön energia

puun polttamisen yhteydessä syntyy muun muassa pienhiukkasia

toivon että suomessa biokaasu saa huomiota osakseen jotta voimme hajauttaa energiantuotantoa turvataksemme energian saannin monimuotoisuuden ja jo huoltovarmuussyistä

kaiken kaikkiaan arvoisa puhemies kyse on yhdestä vaalikauden tärkeimmistä päätöksestä mitä nyt olemme tekemässä